eduskunnan käsittelyyn tuodaan nyt hanke jolla puretaan postimarkkinoiden sääntelyä ja parannetaan posti ja jakeluyritysten kilpailukykyä

hanke on jaettu kahteen osaan siten että tässä ensimmäisessä osassa esitetään luovuttavaksi nykyisen kaltaisesta valtioneuvoston myöntämiin postilupiin perustuvasta järjestelmästä ja siirryttäisiin ilmoituksenvaraiseen järjestelmään

ilmoituksenvarainen järjestelmä on tuttu jo televisio ja radiotoimialalta joten tämä esitetty muutos olisi selkeä jatkumo viestintäpolitiikan lainsäädännön kehittämisessä

hallituksen esityksessä keskeisin asia on siirtyminen nykyisestä hallinnollisesti raskaasta valtioneuvoston myöntämiin postitoimilupiin perustuvasta järjestelmästä kevyempään ilmoituksenvaraiseen järjestelmään

esityksen tavoitteena on madaltaa potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä sekä luoda edellytyksiä uudenlaiselle postiliiketoiminnalle

esityksen tavoitteena on lisäksi yksinkertaistaa hallinnollisia prosesseja sekä vähentää postiyritysten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa

postimarkkinoiden alalle tulon esteiden madaltaminen saattaisi osaltaan vaikuttaa myös sanomalehtiyhtiöiden toimintakyvyn parantumiseen sillä lehtiyhtiöt voisivat jakaa kirjeitä oman lehtijakelunsa yhteydessä

siten postimarkkinoiden avaaminen loisi edellytyksiä osaltaan myös laadukkaan kotimaisen sisällön säilymiselle sillä jakelukustannukset muodostavat lehtiyhtiöille merkittävän kuluerän

esityksen mukaan ilmoituksessa annettuihin tietoihin vaikuttavista toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisista olisi viipymättä ilmoitettava viestintävirastolle

esityksellä ei myöskään ole vaikutusta kirjesalaisuuden toteutumiseen sillä kaikkia postiyrityksiä velvoittavat postilain kirjesalaisuutta ja vaitiolovelvollisuutta koskevat säännökset

tämän lisäksi katsoimme parhaaksi sisällyttää esitykseen kaksi velvoitetta jotka ennen sisältyivät postitoimilupien ehtoihin eli postiyrityksen velvollisuus merkitä lähetyksensä siten että ne ovat tunnistettavissa ja erotettavissa muiden postiyritysten vastaavista lähetyksistä sekä velvollisuus järjestää palvelu virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten kussakin ilmoittamassaan toimialueen kunnassa

arvoisa rouva puhemies

ymmärrän erittäin hyvin huolen joka yrittäjiä tässä kohtaa ja meidän tärkein tehtävämme onkin huolehtia siitä että meillä syntyy tasavertaiset kilpailuedellytykset koko kuljetusalalle

tällä uudistukselle takaamme että suomen posti ja pakettipalveluja tarjoavat yritykset toimivat eturintamassa kehittämässä uusia palveluja kaikille käyttäjäryhmille

kysymys onkin siitä kuinka me saamme paremmin vastuutettua tilaajaa ja tilaajavastuulaista paremmin huolehdittua

liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt myöskin ehdotuksen siitä että voisimme siirtyä sakoista hallinnollisiin seuraamuksiin jolloin tullilla ja poliisilla olisi mahdollisuus pysäyttää autoja tien päälle ja myöskin huolehtia että ne eivät voi poistua maasta ennen kuin hallinnollinen seuraamus on maksettu

toimijat jotka hakevat lupia toimivat laajasti koko maassa myös pienissä kunnissa lähinnä lehtitalojen toiminta alueiden mukaisesti

asia on vakava mutta tehdään sen puolesta myös töitä

henkilöjunaliikenne jakautuu suomessa sopimustyyppien mukaan erilaisiin liikennekokonaisuuksiin

yksinoikeussopimus koskee sekä vrlle myönnettyä yksinoikeutta rautateiden henkilöjunaliikenteen harjoittamiseen eli niin sanottua markkinaehtoista liikennettä että tämän yksinoikeuden vastineeksi asetettua julkisen palvelun velvoitteen alaista liikennettä eli niin sanottua velvoiteliikennettä

arvoisa rouva puhemies

suomi on todellakin hyvin sitkeästi käynyt tätä taistelua pitkään ja nyt sitten saanut jo viime vuoden keväänä huomautuksen eu komissiolta ja myöskin itse asiassa tämän vuoden maaliskuussa olemme saaneet huomautuksen siitä että eduskunta ei ole ripeässä tahdissa asiaa käsitellyt

ehdotuksessa pyrittiin kohdentamaan hallitusohjelman mukaiset leikkaukset joukkoliikenteen ostoihin käytettävissä olevaan määrärahaan siten että asiakkaiden palvelutaso heikkenisi mahdollisimman vähän

olemme siis kuitenkin sellaisen asian äärellä jossa hallitus on joutunut tekemään valintaa siitä mikä on eu suomen politiikan kannalta paras mahdollinen kokonaisvaltainen ratkaisu

jo tässä vaiheessa on ilmennyt että markkinaehtoista linja autoliikennettä harjoittavat yritykset ovat osoittaneet olevansa toimintakuntoisia ja joustavia tarttumalla aktiivisesti mahdollisuuteen tuottaa korvaavia liikennepalveluita yhteysväleille joilla junaliikenne lakkaa tai vähenee ensi keväänä

käsittelyssä on ratkaisu jossa raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimiva liikenne ja viestintäministeriö valtuuttaisi helsingin seudun liikenne kuntayhtymän ja siuntion kunnan hankkimaan junaliikennettä helsingin ja karjaan välille

tampereen ja keuruun välille on haettu yhtä linja autoliikenteen reittiliikennelupaa jolla liikennöidään kolme päivittäistä vuoroparia ja joka siten korvaa valtaosan lakkautettavasta junaliikenteestä

arvoisa rouva puhemies

tämä on ilman muuta haasteellinen ratkaisu suomalaiselle kuljetusyritysalalle

myös joensuun ja pieksämäen sekä joensuun ja helsingin välille on kumpaankin haettu yhtä reittiliikennelupaa jotka korvaavat aiemmin pieksämäen ja joensuun välillä liikennöidyn junayhteyden

olemme tänään aamupäivällä tavanneet euroopan parlamentin transport and tourism valiokunnan edustajia ja pohtineet myöskin sitä että kun nyt saadaan maantiepakettia euroopan unionille käsittelyyn niin siellä uudelleen katsotaan kabotaasikokonaisuutta huolehditaan sosiaalisista vaikutuksista pyritään arvioimaan kansallista liikkuvuutta ja huolehditaan ennen kaikkea siitä että on tasavertaiset ja yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet kaikille yrittäjille

vaikka linja autoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat yleisesti ottaen junaliikenteen päästöjä suuremmat on huomattava että eri joukkoliikennemuotoja ei myöskään kasvihuonekaasupäästöjä vertailtaessa tulisi asettaa toisiaan vastaan vaan verrata päästöjä henkilöautojen päästöihin

liikenne ja viestintäministeriö uudistaa tieliikennelakia syksyllä minkä yhteydessä myöskin rengassääntelyä tuodaan esille ja ajatuksemme on että kiristämme talvirengassääntelyä tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

kuten osmo soininvaara kirjoittaa blogissaan linja automatkustamisen päästöt matkustajaa kohden vähentyvät silloin kun linja autot ajetaan täysinä mikä on tavoite markkinaehtoisessa linja autoliikenteessä

tässä tilanteessa eduskunnalla on omat vastuunsa ja omat mahdollisuutensa ja meidän tehtävämme on myöskin katsoa että saamme tehtyä muita toimia joilla voimme tällä hetkellä tukea kuljetusalan yrittäjiä

vinjetistä on tehty arvio joka on valmistunut vuodenvaihteessa ja vinjetin osalta tulos on hivenen kaksijakoinen

postin haaste on siinä että paketit muun muassa lehtijakelut mainontajakelut eivät kuulu yleispalveluvelvoitteeseen eivätkä ole postilain alaista toimintaa

se ei varsinaisesti tuo tuloja yhteiskuntaan mutta se antaisi todennäköisesti tasapuolisemman kilpailulähtökohdan kotimaiselle liikenteelle

kuten jo totesin ostoliikenteen supistuessa lakkautusuhan alle joutuville yhteysväleille on etsitty korvaavia ratkaisuja markkinaehtoisesta linja autoliikenteestä

näin ollen tätä kilpailua tulee maailmalta muilta postitoimijoilta ympäriinsä ja postin täytyy siihen kilpailuun vastata mutta tämä ei ole yleispalvelun piirissä olevaa asiaa

tässä yhteydessä olemme myöskin katsoneet mitä muita ehkä modernimpia ratkaisuja kuten mobiilisovellutusten kautta voisi olla vinjetin synnyttämiseksi jotta se ei olisi niin raskaskäyttöinen sekä hallinnollisesti että taloudellisesti

joka tapauksessa raideliikenteen säilymisen edellytykset tullaan turvaamaan kaikilla yhteysväleillä siihen asti kunnes henkilöjunaliikenne on avattu kilpailulle

käynnissä oleva rautatieliikenteen tarjonnan supistuminen osoittaa että kotimainen yksinoikeuteen perustuva järjestelmä ei ole kilpailukykyinen muiden joukkoliikennemuotojen kanssa

rautatieliikenteen kilpailukyvyn ja asiakaslähtöisyyden parantaminen edellyttävät että henkilöjunaliikenteen kilpailun avaamista kiirehditään

useiden euroopan maiden kokemukset osoittavat että kilpailun avaaminen on parantanut rautatieliikenteen palvelua asiakkaan kannalta mikä on johtanut myös matkustajamäärien selkeään kasvuun

siellä uudistus on ollut onnistunut ennen kaikkea asiakasnäkökulmasta

tavoitteenamme on huolehtia siitä että meillä on tasapuoliset kilpailuympäristöt ja kilpailuedellytykset kuljetusalan yrityksille ja että me toimimme nimenomaan tasapuolisista lähtökohdista

on tuotu esiin että suomessa kilpailun avaamisen hyödyt ovat saavutettavissa vain jos ratainfrastruktuuriin tehdään liikennemäärien kasvun mahdollistavia mittavia lisäinvestointeja

arvoisa rouva puhemies

valtio on tehnyt kyseisellä rataosuudella merkittäviä infrastruktuuripanostuksia mutta tehdyistä investoinneista huolimatta liikennetarjontaa joudutaan rataosuudella supistamaan

tämä osoittaa äärimmäisen havainnollisesti sen että liikennöinti ei lisäänny eikä asiakkaille voida tarjota saatavuudeltaan ja hintalaatu suhteeltaan parempia palveluita yksinomaan rataverkkoon investoimalla

etenkin kabotaasin osalta olisi tärkeää päästä sellaiseen ratkaisuun joka mahdollistaisi yhdenvertaiset ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille osapuolille ja mahdollistaisivat myöskin hyvän valvonnan

arvoisa puhemies

todellakin on niin että postin peruspalvelu tai yleispalveluvelvoite sisältää ainoastaan kirjeitä ja kirjeiden lähettäminen on jäänyt valitettavan alhaiseksi

kyse on siis kilpailun avaamisen edellytysten varmistamisesta ei siitä että uudet toimijat tosiasiallisesti aloittaisivat toimintansa jo ensi keväänä

kysymys onkin siitä miten voimme mahdollistaa postille parempaa kannattavaa toimintaa jotta se pystyisi sitoutumaan toimimaan laajasti ja koko suomea palvelevasti

tästä on hyvin paljon myöskin tässä tämänhetkisessä postin tilanteessa kysymys

meidän pohdintamme nyt sitten kun postilakia joudutaan uudistamaan ja katsomaan läpi ensi kevään aikana on pohtia sitä millä tavalla me voimme mahdollistaa postille kirjeiden toimittamisen siten että se laskee heidän velvoitekustannuksiaan ja samalla mahdollistaa paremmin kilpailukykyisen palvelun ympäri suomea

ymmärrän hyvin että poliisilla on myöskin omia haasteita tämän kanssa ja he ovat itse ehdottaneet muun muassa ajopäiväkirjan käyttämistä valvontansa helpottamista mutta tähänkin asiaan vaikuttaa vielä eu omasta näkökulmastaan

arvoisa rouva puhemies

nyt ollaan valmistelemassa tielakia jossa tullaan huomioimaan talvirengassäädöksiä ja niiden on tarkoitus turvata meidän liikenneturvallisuuttamme tiellä

sen sijaan onnistuminen edellyttää että pystymme luomaan markkinoille luottamuksen siihen että kilpailun vapauttaminen on aitoa eikä uusia operaattoreita syrjitä

vaikka postikonttoreita on lakkautettu mikä on yhtiön omaa päätöstä on samalla pystytetty erilaisia mekanismeja kioskeja r kioskien kanssa on tehty sopimuksia päivittäistavarakaupan jotta postin palvelu kuitenkin paranisi

tähänkin helpottaisi merkittävästi se että sakkojen sijaan voisimme määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja sitä kautta sitten myöskin helpottaa poliisin työtä siellä tien päällä

lisäksi olemme selvittäneet sähköisten rahtikirjojen käyttöönottoa tilaajavastuulain kiristämistä tiemaksujen käyttöön ottamista ja tullin ja poliisin resurssien ja osaamisen kehittämistä

ympäristössä jossa toimii enemmän kuin yksi rautatieoperaattori myös kaikkien liikennöintiin liittyvien palveluiden kuten matkustaja asemien terminaalien ja huoltotilojen tulee olla toimijoiden käytettävissä kilpailuneutraalisti ja samoin ehdoin

sen välttämiseksi että liikennöitsijät kilpailun avauduttua valikoivat vain kannattavimpia reittejä voidaan tarkastella mallia jossa yhdistetään markkinaehtoisesti kannattavia ja kannattamattomia rataosuuksia ja kilpailutetaan ne kokonaisuuksina

meille on tärkeätä että meillä on hyvin menestyviä perheyrityksiä ja muita yrityksiä suomessa jotka pärjäävät nimenomaan meidän vientimme edistämisessä ja tavaraliikenteessä

sääntelyn uudistaminen ja purkaminen on toteutettava niin ettei turvallisuutta ja ympäristöä vaaranneta

on varmistettava että viranomaisilla on keinot puuttua tilanteeseen jos markkinoiden vapautumisesta ja uusista innovaatioista näyttäisi muodostuvan ei toivottuja vaikutuksia kuten uhka liikennejärjestelmän turvallisuudelle tai kestävyydelle

olemme katsoneet millä tavalla voimme lisätä tieturvallisuutta huolehtimalla talvirengassääntelystä ottamalla käyttöön sähköisiä rahtikirjoja mutta ennen kaikkea huolehtimalla tilaajavastuulaista joka on itse asiassa meillä tällä hetkellä paras mahdollinen keino huolehtia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja velvoittaa myöskin tilaajaa vastuuseen siltä osin

palveluiden saatavuus on turvattava siten että kansalaisten yhdenvertaisuus ja alueellinen tasapuolisuus turvataan

ensimmäisessä vaiheessa liikennekaareen kootaan ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistetään erityisesti maaliikenteen erillisistä substanssilaeista liikennemarkkinoita ja palveluja koskevat säädökset

päätös on ollut hallituksen yhteinen päätös joka on tehty eu ministerivaliokunnan päätöksenteossa silloin kesäkuussa vuosi sitten

olin tällä viikolla luxemburgissa liikenneneuvostossa jossa yhtenä keskusteluaiheena oli tuleva maantiepaketti ja siihen liittyvät sosiaaliset vaikutukset

keskustelua on tarpeen käydä siitä ovatko määrälliset rajoitukset edelleen tarpeellisia ja ovatko taksiliikenteen harjoittamiseen liitetyt velvollisuudet liian raskaita

arvoisa rouva puhemies

tiemaksuista hallituksen on tehtävä päätöksiä kehysriihen aikaan

arvoisa puhemies

talvirenkaista ja siihen liittyvästä päätöksestä on mahdollisuus tehdä erillinen ratkaisu asetuksella

on selvää että tästä käydään vielä syksyn aikana eussa merkittävä keskustelu mutta eun keskimääräinen viesti etenkin pienten maiden viesti on ollut se että kabotaasia tulisi keventää jotta nimenomaan pienten maiden kuljetukset saataisiin kilpailukykyisiksi myös ulkomailla

sähköisistä rahtikirjoista voimme päättää nopeallakin aikataululla asetuksella ja digitaalisesta valvonnasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista käymme yhteisneuvotteluja niin tullin kuin poliisin kanssa

liikenne on kansantaloudessa merkittävä tekijä

niin kuin totesin silloin tiistainakin hallitus tekee hallitusvastuullaan ja toteuttaa niitä eu minvassa tehtyjä linjauksia ja myöskin huolehtii siitä kokonaisvaltaisesta edusta jota suomen etu on suhteessa muihin eu kokonaistavoitteisiin

kilpailun vapauttamisen tuloksena saatiin laadukkaat peruspalvelut kaikille kattavat verkot koko maahan uusia palveluita asiakkaille ja uutta liiketoimintaa elinkeinoelämälle

eduskunnalla on oma vastuunsa arvioida sitten niitä toimenpiteitä joilla se voi omalta osaltaan vaikuttaa tähän kokonaisuuteen

arvoisa rouva puhemies

edustaja kopra kysyi hyvän kysymyksen ja kuten totesin niin tällä viikolla eun liikenneneuvostossa käytiin epävirallisessa osuudessa keskustelua siitä miten kabotaasia tulisi kehittää miten sitä voitaisiin tarkentaa mutta ennen kaikkea miten voitaisiin huolehtia että olisi yhtenäiset pelisäännöt mutta myöskin yhtenäinen kilpailuolosuhde ja tilanne kaikille kuljetusyrittäjille

globaalit megatrendit kuten digitalisaatio jakamistalous palveluistuminen ja automatisaatio luovat pohjaa kokonaan uudenlaisille palvelukonsepteille

pienten maiden edustajat olivat ehkä enemmän huolissaan siitä miten heidän kuljetusalan yrittäjänsä olisivat kilpailukykyisiä laajemmin kun taas saksa ja ranska molemmat haluaisivat tiukempia kabotaasisääntöjä

ja selvää on että nykyisen liikennejärjestelmän hienosäätö ja viranomaisvetoinen hintakilpailu eivät enää riitä luomaan liikenteestä toimialaa joka olisi houkutteleva

eu toki on itse ajamassa vapaan tavaranliikkumisen ja henkilöliikkumisen periaatetta jonka sisäpuolella sitten pyritään hakemaan pelisääntöjä myöskin kuljetustoimialalle

arvoisa puhemies

uutta teknologiaa hyödyntävien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen lisääntymisellä on kiistatta positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen ja autoilun ympäristövaikutusten vähentämiseen

kutsunkin opposition mukaan ideoimaan miten joukkoliikenteeseen saadaan uusia palveluita ja lisää matkustajia ja sitä kautta lipputuloja jotta liikenteen järjestäminen ei olisi niin riippuvaista kuntien ja valtion rahoituksesta

arvoisa rouva puhemies

esimerkkinä tähän kabotaasiliikenteeseen liittyen

arvoisa rouva puhemies

tässä esityksessä on nimenomaan kyse siitä että jo aikaisemmin avattu kilpailu pystytään nyt myös tasapuolisesti huolehtimaan

posti itse on ottanut kannan että se ei vastusta kilpailua kunhan se on oikeudenmukainen ja tasapuolinen ja siihen pyritään nimenomaan tällä ykkösvaiheen postilain muutoksella pääsemään

tässä ovat ennen kaikkea pienet yritykset hakeneet postitoimilupia ja ne ovat hyvinkin alueellisia hyvin pitkälti sellaisia jotka vastaavat alueellisen lehden jakeluympäristöä

postilain kakkosvaiheessa on sitten tarkoitus ottaa kantaa jakeluvelvoitteisiin ja muihin postilain uudistamisen mahdollisuuksiin

tässä yhteydessä on myös syytä pohtia voidaanko postin yhteydessä toimittaa myös muuta kuten edustaja mäkipää omassa puheenvuorossaan pohdiskeli

ei siis puhuta postin kannalta merkittävästä muutoksesta vaan kysymys on ennen kaikkea siitä postin jakeluvelvoitteen piirissä olevasta toiminnasta joka koskee tänä päivänä vain kirjeitä

viestintävirasto on valvova viranomainen joka sitten ottaa ja valvoo että postilakia noudatetaan

arvoisa puhemies